tuomioistuimen on jätettävä hyödyntämättä lainvastaisesti hankittu todiste myös siis myös viittaa edellisiin momentteihin jos siihen on painavat syyt ottaen huomioon asian laatu todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet

puheenjohtaja braxin puheenvuoro on perusteltu ja hän on varmasti oikeassa nykyisessä tulkintatraditiossamme mutta tässä maassa on aikaisemmin pärjätty ilman että joka asiasta ja joka yksityiskohdasta on erikseen säädetty lailla

olen kiinnittänyt huomiota esimerkiksi siihen että meillä henkilökohtaisen vapauden suoja tai yksityisyyden suoja on erittäin korkealle nostettu ja sitä on korostettu vaikka se samalla on voinut merkitä sitä että joidenkin potilaiden julkishallinnon asiakkaiden ihmisten terveyden tai jopa hengen suoja on voinut tällaisista tulkinnoista kärsiä

kyllä minä äärivasemmiston edustajana katsoisin vähän peiliin ja toteaisin että ne teidän vanhat suosikkivaltionne iran kuuba syyria nicaragua ja kumppanit ovat niitä tämän päivän diktatuureja joihin olisi syytä suhtautua kielteisesti eikä yhdysvallat

osassa tilanteista olemme sitä mieltä että kaupankäynti ja kulttuuriyhteistyö jota muun muassa tällaiset urheilutapahtumat ovat ovat hyvästä näiden maiden kansalaisille ajattelemme että tällainen suljettu diktatuuri joka järjestää jonkun kansainvälisen urheilutapahtuman tai käy kauppaa muiden maiden kanssa tai ottaa muiden maiden sijoituksia investointeja sinne joutuu väkisinkin avautumaan ottamaan huomioon kansainvälisen mielipiteen ja sitä kautta antamaan omille kansalaisilleen lisää vapautta ja demokratiaa

yleisellä tasolla haluaisin kuitenkin sanoa että me voimme joutua vielä aikamoiseen suohon jos me tätä vauhtia kiristämme tulkintoja ministerin esteellisyydestä

tämän syksyn suurin valhe jota toistetaan jatkuvasti on vihreiden valhe siitä että heillä on korvaavat säästöt koulutusleikkauksille kun vain otetaan kilometrikorvauksista

haluan vielä sanoa että olen samaa mieltä niiden kanssa jotka sanovat että ei ole oikein että suomalaiset veronmaksajat joutuvat ottamaan riskejä ja vastuita muiden hoitaessa asiansa huonosti

arvoisa herra puhemies

totean tyydytyksellä että kertomusvuoden lopulla käynnistynyt euroalueen rahoitusolojen suotuisa kehitys on pääosin jatkunut kuluvan vuoden puolella

jos ei tällainen suoraviivainen menettely ole käytännössä mahdollista niin luulisi ainakin että suomella olisi erinomaiset mahdollisuudet keskustella vietnamin kanssa näiden parin kolmen vuoden aikana ja sopia siitä että he ottavat joka tapauksessa tämän kansalaisensa vastaan riippumatta siitä onko sillä hetkellä vielä saavutettu unionin tasolla sellaista takaisinottoa koskevaa sopimusta josta nyt venäjän kohdalla on kyse

jäseniksi

minä luen tämän niin että oikealla nimellä ei tarvitse tietolähteitä mihinkään rekisteriin merkitä

petteri orpo

eero heinäluoma timo kalli tietä ja varajäseniksi outi alanko kahiluoto kahiluoto markus mustajärvi mikaela nylander

eli ei ole ehdoton vaan tuomioistuin punnitsee

edustaja saarakkala kysyi miksi aikaisemmin ulkoasiainvaliokunnasta ei ole tullut näin kriittistä mietintöä nykymuotoista kehitysyhteistyötä kohtaan

herra puhemies

tässä asiassa esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto voi asettaa ilmoituksen ilmoitusvelvolliselle eli puolueelle uhkasakon joten luulisi että siitä voisi päätellä että puolueella on oikeus saada nämä tiedot tältä tukiyhdistykseltä jotta se voi täyttää sen ilmoitusvelvollisuuden jota jopa uhkasakolla tehostaen siltä vaaditaan

kun piti päättää raha automaattiyhdistyksen avustusten jakamisesta valtioneuvostossa niin varmuuden vuoksi valtioneuvostosta hyvin moni ilmoitti itsensä esteelliseksi koska ei ole lainkaan harvinaista että ministerin joku lähisukulainen tai perheenjäsen toimii jossakin hyväntekeväisyysjärjestössä tai sosiaalialan tai terveysalan järjestössä joka sitten saa raha automaattiyhdistykseltä avustusta

itse asiassa itse en kannata maltillisia tupakkaveron korotuksia vaan kannatan malttamattomia tupakkaveron korotuksia eli suuria tupakkaveron korotuksia

on syntynyt sellainen mielikuva että te ministeri räsänen olisitte tästä tulkinnasta eri mieltä

minunkaan mielestäni se ei ole oikein mutta tulee tilanteita joissa on järkevää ja tarkoituksenmukaista menetellä jollakin tavalla vaikka se ei ole oikeudenmukaista ja oikein

nyt haluan kiinnittää huomiota oikeuskanslerinviraston tarkemmin apulaisoikeuskanslerin erittäin tiukkaan tulkintaan lailla säätämisen vaatimuksista

pidän erittäin suurena harmina sitä että presidentin omakohtainen edestä johtaminen ei saanut esimerkkinä seuraajia

eihän tämä tulkintani teidän tulkinnastanne voi olla oikea koska ette kai te luule että löytyy yhtään kovan luokan rikollista sisäpiiristä joka suostuisi siihen että hänet omalla nimellään merkittäisiin niin sanotuksi tietolähteeksi johonkin poliisin rekisteriin

meillä kokoomuksessa on tämä työlinja ja me emme halua ehdoin tahdoin säätää lakeja jotka merkitsisivät finanssisektorin työpaikkojen vähentymistä suomessa kun tiedämme että ruotsi joka tapauksessa ainakin tässä vaiheessa on jäämässä tämän rahoitusmarkkinaveron ulkopuolelle

varmasti kritiikille on ollut paikkansa ennenkin mutta voi sanoa että viime aikoina tieto kehitysyhteistyön ongelmista on varmasti lisääntynyt ja ne myös myönnetään herkemmin niissäkin maissa ja niissäkin kansalaispiireissä joissa kehitysyhteistyötä sinänsä pidetään tarpeellisena hyödyllisenä jopa välttämättömänä

arvoisa herra puhemies

eli tällainen hyvä keino oli havaittu

ne ovat paras keino nostaa tupakan hintaa vaikuttaa sitä kautta tupakan kysyntään ja nimenomaan lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamiseen

päinvastoin keskustan laulu vaihtuu näköjään viikottain

kun hallitukselta kysyttiin tästä arvonlisäveron korottamisesta niin te ministeri urpilainen pääministerin sijainen urpilainen vastasitte suunnilleen niin että kyllähän minä mutta kun ei noi muut

arvoisa herra puhemies

jos esimerkiksi edustaja ruohonen lerner kävelee kaisaniemen puistossa helsingissä myöhään illalla mitä en kyllä suosittele ja jos sieltä tulee kimppuun joku puukkomies joka vaatii edustaja ruohonen lernerin paksun lompakon itselleen niin eihän se ole oikein että edustaja ruohonen lernerin lompakko päätyy tämän ryöstäjän käsiin mutta silti se voi olla tarkoituksenmukaista ja järkevää että edustaja ruohonen lerner siinä tilanteessa antaa lompakkonsa

nyt on käynyt ilmi että suomesta on yritetty karkottaa vietnamilaisia törkeisiin rikoksiin suomessa syyllistyneitä konnia vietnamiin mutta vietnam ei ole suostunut ottamaan näitä oman maansa kansalaisia näitä rikollisia vastaan

tarkoitan sitä apulaisoikeuskanslerin kannanottoa jossa hän antoi koulun rehtorille huomautuksen sen johdosta että koulun rehtori oli laittanut ymmärtääkseni tupakoinnista kiinni jääneet oppilaat eräänlaisena sanktiona kirjoittamaan jonkunlaisia aineita tupakoinnin vaarallisuudesta

ilmeisesti suomalaisille yritysjohtajille on mahdotonta johtaa edestä ja antaa esimerkkiä ja tämä on todella suuri harmi

ei tehdä mitään ylioppilaslehden temppua vaan nämä vangit joutuivat sitten ilmoittamaan vartijalle että heillä on nyt tarve ulostaa ja silloin valvotuissa olosuhteissa tämä tapahtui ja se nielty huume saatiin tällä tavoin paljastettua

joka toinen viikko on se viikko jolloin puheenjohtaja sipilä veronmaksajien tilaisuudessa tai jossain muualla vaatii hallitukselta rohkeampia reippaampia säästöjä

toisaalta joissakin toisissa tilanteissa ajattelemme että taloudelliset pakotteet ja kaikkinainen boikotti ja boikotointi on sittenkin ehkä tehokkaampi keino asianomaisen diktaattorin vastustamisessa ja toiminnassa sen puolesta että kansalaiset siinäkin maassa saisivat demokratian vapauden ja ihmisoikeudet

kyse on hallituksen päättäväisistä toimista harmaan talouden kitkemiseksi ainakin sen vähentämiseksi

jos ihminen tulee sen vuoksi että hänen omassa maassaan tilanne on kriittinen siellä olevan poliittisen tai sotilaallisen kriisin vuoksi hän ei saa pakolaisstatusta mutta hän saa suomessa oleskeluluvan humanitäärisin perustein

paatero paikalle ennen siellä ilma on siis

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

yksi aihe josta puhuttiin jo aikaisemmin viimeksi vaalirahakeskustelun yhteydessä on tämä erilaisten järjestöjen palveluksessa olevien työntekijöiden työaikanaan tekemä vaalityö jolloin käytännössä heidän työnantajansa maksaa heille täyttä palkkaa siitä että he tekevät vaalityötä

kun täällä verojaoston edustajat ovat korostaneet näitä maltillisia korotuksia ja sitä että me emme tiedä käyttäytymismuutoksista salakuljetuksesta harmaatuonnista ja muusta jos tekisimme reippaita korotuksia niin itse kyllä rohkaisisin tulevia hallituksia hyvin reippaisiin tupakkaveron korotuksiin

edustaja tuupainen suomi on maailman paras maa

kun täällä esitetään että vain verotus on se oikea ratkaisu niin minä en kyllä ymmärrä miten verotuksen kiristäminen parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja siten tuo lisää työtä ja toimeentuloa suomeen

siksi että me suomalaiset olemme antaneet viimeisten vuosikymmenten aikana satoja miljoonia euroja vietnamille kehitysapua

ja tämä voi olla hyvä esimerkki missä puheenjohtaja brax on oikeassa että tässä tarvitaan lakia mutta joskus voisi pysähtyä miettimään onko todella niin että on mikä tahansa asia niin siitä pitää erikseen säätää lailla muuten ei voida järkeä käyttää

jos mennään tähän perussuomalaisten ajamaan ja keskustan kannattamaan velkajärjestelyyn per heti niin ollaan hallitsemattomassa tilanteessa

ja minä väitän että nekin eläkeläiset ja opiskelijat jotka tietysti toivovat tilanteeseensa parannusta koska yhteiskunta ei ole koskaan valmis ovat sitä mieltä että suomi on maailman paras maa

hän on puhunut jopa miljardien lisäsäästöistä vähintään satojen miljoonien säästötarpeesta myös ensi vuodelle

eli haluaisin vaan sanoa että jos me liikaa tiukennamme esimerkiksi esteellisyyssäädöksiä haemme hyvin kaukaa esteellisyyttä niin voimme joutua aikamoisiin käytännön ongelmiin

on tärkeätä yleisesti ottaen harmaan talouden torjunnassa että erilaiset huijariyrittäjät saadaan kiipeliin

onko tässä hallituksen esityksessä jota te nyt käsittelette verojaostossa mahdollistettu se että tässä rikosprosessissa voidaan määrätä veronkorotusta vastaava taloudellinen sanktio

jos se hyvin kattavana voitaisiin toteuttaa niin siinä varmasti olisi oma mielekkyytensä

huomasin että pääministeri katainen keskusteluissaan vietnamin pääministerin kanssa laosissa oli ottanut tämän asian esille

oikeusasiamies on nyt siis ottanut sen kannan että näitä tällaisia haalareita ei saa käyttää tässä tarkoituksessa kun siitä ei kerta ole laissa erikseen säädetty

haluan omaltakin osaltani korostaa ja vähän samassa hengessä kuin myös edustaja donner vastalauseessaan että kehitysyhteistyöhön liittyy paljon ongelmia

rangaistakoon poliisia virkavirheestä mutta jos sen avulla saadaan kiinni huumekonnat jotka myyvät meidän lapsille huumeita niin pitääkö tämä todiste jättää käyttämättä sen takia että se jäljityslaite on pantu vastoin sääntöjä sinne

parviainen ollikka oli

joka toinen viikko on sitten taas se viikko jolloin esimerkiksi edustaja pekkarinen ja muut vaativat että niitä säästöjä joita hallitus esittää ei saa tehdä

kuitenkin annan suuren arvon presidentin ratkaisulle

he jättämällä veronsa maksamatta huijaavat käytännössä muilta veronmaksajilta varoja koska muut veronmaksajat käytännössä joutuvat maksamaan ne verot jotka he jättävät maksamatta

jos oikein ymmärsin niin apulaisoikeuskanslerin eli oikeuskanslerinviraston näkökulma oli se että kun laissa ei erikseen ole annettu opettajille oikeutta panna oppilaita sanktiona kirjoittamaan aineita tupakoinnin vaarallisuudesta niin opettajalla ei laissa erikseen tällaista oikeutta ole opettajalle annettu jo opettajalle myöskään tällaista oikeutta voi olla

tällaisen ihmisen joka tulee jostakin kriisivaltiosta motiivit ja elämänolosuhteet eivät aina kovin paljoa poikkea sellaisesta ihmisestä joka jostakin rutiköyhästä maasta vaikka bangladeshista tulee suomeen työn perässä

kysyn teiltä

oletteko valmis asettamaan vietnamille ja vastaavassa tilanteessa oleville mahdollisille muillekin maille sellaisen ehdon että niiden tulee ottaa suomesta karkotettavat kansalaisensa vastaan jotta suomi on valmis jatkamaan kehitysyhteistyötä niiden kanssa

en tarkoita että kreikka tai portugali tai espanja olisivat niin kuin kommunistinen pohjois korea joka uhkaa sodalla ellei se saa muilta mailta rahaa ja ruokaa mutta tarkoitan sitä että voi olla tilanteita joissa oma etu vaatii toimimaan tietyllä tavalla vaikka perusteiltaan se ei olisikaan oikein ja oikeudenmukaista

olisi kiva kuulla teiltä mikä maailman maa on parempi kuin suomi

tämä ilmiö on totta ja kyse on lähinnä palkansaajajärjestöjen työntekijöiden tekemästä vaalityöstä

itse olin toissa viikolla käymässä madridissa ja voin sanoa että kaikissa kuulemissani talouskatsauksissa oli optimistinen perusvire

tällä hetkellähän on ajankohtaisena ministeri wallinin asemasta tehty kantelu joka liittyy varuskuntauudistuksiin

arvoisa herra puhemies

itse uskon että seuraa jonkun verran lieveilmiöitä kuten tupakan lisääntyvää salakuljetusta mutta samanaikaisesti olen täysin vakuuttunut siitä että jos tupakkavero moninkertaistettaisiin se rajusti vähentäisi tupakoinnin aloittamista ja sitä kautta tupakointia suomessa

edustaja kalmarille myös vastaan että jos pääministeri saisi lähteä vasta sitten kun yhteiskunta on valmis niin pääministeri ei saa lähteä koskaan

jos on rikoksella hankittu todiste ajatelkaa jos esimerkiksi olisi joku liechtensteinilainen pankkiiri joka rikoksella ottaisi oman työnantajansa tiedostoja ja myisi ne jollekin poliisiviranomaiselle nehän on rikoksella hankittu ja tämän takia saadaan verorikoskonnia kiinni ja heidän valtiolta kavaltamansa verorahat suomelle takaisin niin nyt pitää näköjään lähteä siitä että kun on rikoksella hankittu todiste niin ei sitä pidä saada hyödyntää

kun kuuntelin edustaja pekkarisen puheenvuoron niin se piti sisällään altian lisäksi lähinnä näkemyksiä siitä että hallituksen tekemiä säästöjä ei saa toteuttaa ne on väärin toteutettu

eikö tällainen avuliaisuus ja hyväntahtoisuus vietnamia kohtaan anna meille mahdollisuuden vietnamin poliittisten edustajien tai diplomaattiedustajien kanssa keskustella siitä että he ottavat suomesta karkotetut omat kansalaisensa takaisin omaan maahansa

tänä päivänä joudumme joka päivä seuraamaan uutisia siitä miten kreikan valtion käy ja jos sen käy nyt hyvin huonosti eli rahat loppuvat niin silloin on aika lailla selvää että tätä miljardin saatavaa me emme tule saamaan tai ainakaan me emme tule sitä saamaan vuosikausiin

en osaa sanoa mikä siinä tulee olemaan oikeuskanslerin kanta mutta yllättävää on se että tähän samaan yhteyteen on nyt sitten liitetty joku eduskunnan valtiosalissa tapahtunut uhkailu

räsänen kiinnitti huomiota puheenvuorossaan siihen että kokoomus on tavoitellut sitä että lapsilisät sidottaisiin indeksiin

kotimaassa positiivisimmat uutiset liittyvät epäilemättä budjettiriihessä päätettyihin rakennelinjauksiin ja hyvin maltilliseen kilpailukykyämme tukevaan palkkaratkaisuun

jos työnantajajärjestöjen työntekijät olisivat tuolla soppaa ja esitteitä jakamassa niin aivan samoin heidänkin tekemänsä työ olisi ongelmallista

eräät vangit valittivat tästä menettelystä ja vetivät vankiloiden johtajat oikeuteen ja suomen oikeuslaitos totesi että vankiloiden johtajat eivät olleet menetelleet tässä suhteessa lainvastaisesti

sen lisäksi nämä huijariliikemiehet tekevät hyvin vaikeaksi muiden yrittäjien rehellisten yrittäjien toiminnan koska totta kai ne jotka eivät huolehdi velvoitteistaan veroistaan työnantajamaksuistaan vakuutusmaksuistaan pystyvät tämän johdosta tarjoamaan palvelujaan ja tuotteitaan halvemmalla kuin yrittäjät siis rehelliset yrittäjät jotka huolehtivat velvoitteistaan

arvoisa herra puhemies

kysyin onko oikein että tälle bangladeshilaiselle kokille jotta hän saisi tuoda perheensä asetetaan isot toimeentulovaatimukset kun taas tälle toiselle kaverille ei aseteta tänä päivänä minkäänlaista toimeentulovaatimusta perheen osalta

tällähän on juuri pyritty siihen että tällaiset massiiviset tuet eivät ole enää mahdollisia jolloin niihin mahdollisesti sisältyvä epäterve riippuvuus rahoittajasta voidaan tätä kautta eliminoida

ymmärtääkseni tähän liittyy myös keskustelu siitä että kun laissa ei erikseen ole säädetty että koululla on velvollisuus ja oikeus puuttua koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen niin koululla ei tähän oikeutta olisi

olen tämänkaltaisten asioiden yhteydessä usein kiinnittänyt täällä huomiota tietosuojanäkökohtiin ja ennen kaikkea siihen että minusta tuntuu että eräänlaiset tietosuojatalebanit eli äärimmäisyysajattelijat ovat saaneet liikaa valtaa siihen mitä tietosuojasta säädetään

arvoisa puhemies

sitäkin tärkeämpää on että hallitus pystyy konkretisoimaan ja jämäkästi viemään eteenpäin rakenneratkaisunsa ja että keskusjärjestöjen sopima tuloratkaisu todellakin soudetaan satamaan

mutta ei ole kyllä häkämiestä tai oksalaa siellä toreilla näkynyt

eilen keskusta edustaja tiilikaisen johdolla räksytti tästä asiasta

totta kai kansanedustajat saavat kovin sanoin arvostella ministerien toimintaa mutta myös ministerit saavat kovin sanoin arvostella halutessaan kansanedustajien toimintaa

mutta hallitusohjelmasta sovittaessa katsoimme että kun hallitusohjelmassa kyettiin sopimaan eräistä muista lapsiperheille tärkeistä parannuksista kuten alimpien isyys ja äitiysrahojen nostamisesta ja myös tästä nyt puheena olevasta korotuksesta samoin kuin tämän vuoden alussa voimaan tulleesta yksinhuoltajakorotuksesta niin katsoimme että hallitusohjelma kokonaisuudessaan oli kuitenkin kannaltamme tyydyttävä ja hyväksyttävissä

tänään eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa kysyin ulkoministeriön virkamiesasiantuntijoilta onko olemassa estettä poliittiseen korrektiuteen tai muuhun liittyvää estettä ottaa tällaiset asiat keskusteluun vietnamin kanssa kun maan kanssa käydään kehitysyhteistyöhön luontaisesti kuuluvia keskusteluja ja seurantakeskusteluja

mutta nyt siis oikeusasiamies pyytää tämän kuun loppuun mennessä vankiloilta selvitystä mihin toimiin he ovat ryhtyneet oikeusasiamiehen katsottua että ei sitä vankiparkaa saa nyt tämmöisiin haalareihin pukea vaikka siinä on täysin erinomainen tarkoitus eli estää huumeiden kulkeutuminen vankiloiden sisään ja vaikka on näyttöä siitä että tämä toimii

tavanomainen talkootyö ei ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä mutta kyllä tällainen käytännössä täydellä palkalla tehtävä talkootyö on vaalitukea

en ihan ymmärrä tätä tunnelmaa mikä kreikassa tänä päivänä näiden asioiden tiimoilta vallitsee